arvoisa puhemies

mökkiläiset ja maaseudun asukkaat jälleen kerran eriarvoistetaan

nyt arvoisa puheenjohtaja me olemme tulleet tilanteeseen jossa hallitus on toiminut yksipuolisesti ensinnäkin toteamalla jo hallitusohjelmassaan että yle ei kuulukaan enää näihin kehyksen ulkopuolisiin eriin

osa porukkaa pääsee kuin koira veräjästä ja osa joutuu maksumiehiksi

minä tietysti ihmettelen tätä sen takia että vaikka valtiontalouden tarkastusvirasto on edellyttänyt että olisi hyvä että kaikki erät erityisesti nämä suhdannepoliittiset erät kuuluisivat kehyksen sisään niin tätä samaa periaatetta ei ole noudatettu kuitenkaan kaikkien muiden poliittisesti kiinnostavien asioiden kohdalla niin kuin esimerkiksi makeran kohdalla

edustajien arvostus on jo täysin kadonnut eikä tämäkään asia näytä kyllä asiaa muuttavan jos asia menee esityksen mukaan vaikka soutaminen ja huopaaminen onkin tullut jo turhan kalliiksi monille

tällainen elvytyslinja ei tunnu pitkällä aikavälillä uskottavalta ja on hyvä että jatkossa hallituksenkin piirissä aletaan suhtautua varauksellisesti vieläkin kehyksissä varattuna olevaan verojen kevennysvaraan

sitten toinen teema arvoisa puhemies oli vielä se että tässä erittäin vaikeassa työllisyystilanteessa ja erityisesti nuorisotyöttömyyden tilanteessa meillä ei ole mahdollisuutta olla huomaamatta sitä että tämä nuorten yhteiskuntatakuu ei todellisuudessa toimi

näin siis kirjoittaa eräs porilainen selkeitä porilaisia totuuksia

mutta yleisradion kohdalla hallitus yksipuolisesti päätti että tämä erä kuuluu kehyksen sisään mikä on selkeä poliittinen kannanotto ja vastoin näitä linjauksia joita on tehty

aiotteko katsoa sitten eri alueita eri tavalla ja tuleeko työllisyyden lisäbudjetti joltakin muulta osin sitten heti käyttöön jotta tällaisia kohtaanto ongelmia ei tapahdu

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on vaatinut hallitukselta veroelvytyksen sijasta menoelvytystä mutta huolemme elvytyksen järkevästä suunnasta ovat kaikuneet yhä kuuroille korville

haluaisin vielä todeta niin kuin äsken kävin näitä lain epäkohtia läpi että on selkeää että tulevassa eduskuntakäsittelyssä kun lähdetään sitten käsittelemään tätä ympäristölain muutosta pitää myös näitä asetuksen epäkohtia korjata ja varmasti on myös tärkeää arvioida tässä illan keskustelussa tätä kuluttajanäkökulmaa entistä paremmin

tällä vaalikaudella me emme ole pystyneet antamaan apua kuin hädin tuskin joka kolmannelle ja sitä kautta meidän on toteutettava nuorten yhteiskuntatakuuta systemaattisesti ja siihen uskoen ja se vaatii kyllä meiltä toisenlaisia otteita

pitkän huokauksen kanssa on todettava että vaikka parlamentaarisesti sovittiin rahoituksen tasosta korjausvelan maksattamiseksi niin tosiasiassa tavoitetasosta jäätiin hyvin paljon

siksi sosialidemokraatit ovat tehneet oman esityksensä vaihtoehtoiseksi elvytyslinjaksi mikä sitoo myös tulevaa kehyskautta ensi vuodesta alkaen

nimittäin viittasitte tässä äsken ensinnäkin siihen että nämä toisen asteen leikkaukset hallinnosta opetuksesta tiloista ja opetushenkilöstöstä olisivat sitä luokkaa että puhuttaisiin merkittävistä miljoonamääristä

laajamittainen elvyttäminen pitäisi tosiasiallisesti aloittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamisesta ja riittävät määrärahat pitäisi varata jo kehyksiin

minusta ikävintä tässä kaikessa on että tämäkin raha on löydetty tosiasiassa uusista hankkeista siis kehittämisvelka kasvaa samaan aikaan

tosiasiassa tällä koko toisen asteen rakenteellisella uudistuksella haetaan juuri niitä teidänkin peräänkuuluttamianne rakenteellisia uudistuksia siinä että opiskeluaikoja nopeutetaan lisätään tehokkuutta opiskellaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja juuri niitä niin kuin itsekin totesitte mahdollisesti ihan hyviä hallinnollisia muutoksia

kuntaverosta tehtävät perusvähennykset olisi kaksinkertaistettava pienituloisimpien eläkeläisten työttömien opiskelijoiden ja pienipalkkaisten toimeentulon helpottamiseksi

no nythän on näyttäytynyt että tämä nykyinen asetus ei takaa sitä että suomalaisilla kuluttajilla on sekä halua että myöskin voimavaroja näin tehdä

edustaja jokinen kysyitte puutalorakentamisesta ja täytyy myöntää suomiruotsi maaottelutapaan että ruotsiin on vielä matkaa

eduskunnassa on iso liikennepoliittinen valiokunta eli tämä iso sali läpi eri ryhmien aina ollut yksimielinen siitä että kyllä suomessa markkinaehtoinen liikenne ei ole vain se ainoa ratkaisu ja nyt minä pelkään ministeri että tämä on väärä liike teiltä

meillä on hyvin paljon tekemistä ja kysymys on myöskin hyvin poikkihallinnollisesta projektista

sitä me sosialidemokraatit kannatimme myös silloin kun tätä lakiesitystä aikoinaan valmisteltiin mutta on totuuden nimissä sanottava että tässä salissa kahdelta ryhmältä sille ei ollut kannatusta

niin kuin äskenkin totesin jo meillä on myös muita kenttiä joissa vesistönsuojelulla voi olla ratkaisevia merkityksiä sille saadaanko asiaa eteenpäin

tärkeää on se että omalta osaltamme me rakentamisessa edistämme puurakentamisen eteenpäinviemistä ja siltä puolelta meillä on kyllä vielä paljon tekemistä

kehyspäätöksissä ei haluta myöskään vahvistaa tuntuvasti kuntien taloutta ja palveluita sillä hallituksen ratkaisu osoittaa että poliittista tahtoa on nostaa väliaikaisesti vain yhteisöveroja ja kiinteistöverotuksen alarajoja mutta ei valtionosuuksia

tällä tavalla ajatellen että jossakin kulkisi markkinaehtoista liikennettä sen jälkeen kun hallitus jättää näitä reittejä ostattamatta se ei vain tule onnistumaan

minusta yksi sääli on se että yhä vielä satoja tonneja näitä niin sanottuja vessavesiä joutaa itämereen ja on aika hurjaa jos todella niin on kuten maailman luonnonsäätiö on arvioinut että jopa yli puolet itämeren kansainvälisistä aluksista laskee yhä jätevetensä suoraan mereen

eli minä toivoisin että perehdytään vielä asioihin ja vanhan sananlaskun mukaan todettaisiin että uimaan ei kyllä lukemalla opi se on vain mentävä veteen

nyt jo vähän nousee mutta valitettavasti tavoitteet eivät vielä riitä kuitenkaan ottelemaan tässä suomiruotsi ottelussa josta meillä on kyllä opiksi otettavaa

toinen esitys jonka väititte minun tehneen on se että me kannattaisimme ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämistä

hyvä on sanoa että myöskin yleishyödyllisyyspuolella eli aran tukemien vuokra asuntojen rakentamisessa on nyt otettu hienosti käyttöön se mikä viime hallituskaudella saatiin läpi eli me pystymme rakentamaan nyt korkeita puukerrostaloja ja siellä puolella meillä on jo esimerkkejä esimerkiksi omassa maakunnassani on yksi semmoinen paikka jossa kannattaa käydä tutustumassa mutta sillä puolella on vielä paljon töitä

ja kaiken lopuksi totean että yleisradio indeksijäädytys oli jo kerran aikaisemmin esillä ja silloin sovittiin että jos indeksijäädytyksiä tehdään ne tehdään yhteisesti asiasta päättämällä ja tässä tapauksessa näin ei ole käynyt koska hallitus on päättänyt että tämä indeksijäädytys kun tehdään niin se voidaan tehdä ainoastaan hallituspuolueiden tuella

näin ei ole ja lähtökohta on se että duaalimallissa pitäisi kuitenkin purkaa niitä rakenteita jotka estävät luontevan yhteistyön ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä

arvoisa puhemies

no onneksi tämä suomen ja ruotsin välinen laivaliikenne noudattaa jo näitä puhdistusehtoja mutta kuitenkin monet näistä laivojen jätevesistä kerryttävät sitten yhä enemmän fosforia meidän itämereemme kuin tulisi laskennallisesti koko helsingistä

hallitus suhtautuu jatkuvaan ja kärjistyvään tulo ja hyvinvointierojen kasvuun luonnonlain kaltaisena tapahtumana johon ei löydy halua eikä syytä vaikuttaa

tiedämme kuitenkin että kotouttamiseen liittyy vielä monia haasteita ja tosiasiassa koko kotouttamisprosessissa on vielä paljon oppimista

kävitte hyvin tarkasti niitä perusteita läpi ja yhdyn niihin mutta emme ole esittäneet näiden laitosten yhdistämistä se on aivan eri asia

kuitenkin olen surulla seurannut sitä että nyt budjettiesityksessä toisen ministeriön toimialalle työvoimahallinnon määrärahoihin on tulossa isoja leikkauksia ja se vaikuttaa kotouttamiselle tärkeään valmentavaan koulutukseen kielikoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen huomattavasti

minusta oli hyvä että edustaja heinäluoma otti tämän asian esille kun me olemme paljon puhuneet siitä miten yhteiskuntaa kehitetään ja miten politiikkaa tehdään että meidän ei pitäisi tehdä sitä repien vaan yhdessä sopien

edustaja kiljunen ja edustaja mäkisalo ropponen puhuivat ikäihmisten asumisesta ja se on kyllä todella tärkeä teema tässä ajassa myöskin

sosiaaliasiamiesten raportit kertovat että nykyisellään on joukko kansalaisia joiden oikeudet eivät sosiaaliturvajärjestelmässämme tule toteutetuiksi

kehyspäätöksellä ei haluta rakentaa kunnille siltaa yli taantuman vaan tietoisesti annetaan kuntasektorin palveluleikkausten ja henkilöstön lomautusten iskeä pitkälle jo nyt venytettyyn palvelujärjestelmään ja kuntalaisten kannalta erityisen kipeästi sattuviin hyvinvointileikkauksiin

nyt ihmettelen sitä ihmeellistä halua että miksi te rikotte niitä pitkiä perinteitä siitä että me olemme voineet todistaa että suomessa aidosti tällainen julkinen palvelu tiedonvälityksen alalla on eduskunnan käsissä

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyyppinen elin mutta sen olemassaolo ei takaa oikeuksien toteutumista sillä valitusajat ovat venyneet myös siellä kohtuuttomiksi

pitkällä aikavälillähän tutkimukset osoittavat että maatalouden ympäristötuki on vähentänyt ravinnekuormitusta mutta on myös paljon ihmetystä aiheuttanut se kuinka hitaalla tahdilla maatalouden ympäristötuki sitten sitä ravinnekuormitusta todellisuudessa on vähentänyt

kun me keskustelemme vanhuspalvelulaista joka on huikea laki siksi että me haluamme tuoda palvelut jokaisen ikääntyvän ihmisen kotiin niin samaan aikaan me unohdamme sen tärkeän jutun että sinne kotiin on vaikea viedä palveluita jos kotona ei voi asua

ovatko kotouttamiseen käytettävät resurssit nyt riittävällä tasolla ensi vuoden budjettia ajatellen ja tulevia haasteita ajatellen ja mitä sillä määrärahalla saamme aikaan

käsittelyaikoja voidaan lyhentää sovitulla tavalla ainoastaan resurssipanostuksilla

hallitusaitiosta kuulunut tehokkuusvaatimusten kasvattaminen on ristiriitainen vaatimus

eli täytyy kyllä todeta että olen hyvin pettynyt siihen että suomessa viestintäpolitiikka ei ole pitkäjänteistä ja tällä vaarannetaan koko yleisradion rahoitus tuleville vuosille ja tullaan olemaan tilanteessa että se että saimme tv lupatarkastajat suomalaisten ovilta pois ja tämän yle veroratkaisun tehtyä tavalla joka nautti silloin yksimielisyyttä tässä salissa voidaan pyörtää minkä tahansa hallituksen minkä tahansa joukon toimesta ja joka kerta joka ainoa hallituskausi tehdään omin päin yleen muutoksia

tänään me otamme kantaa julkisen talouden selontekoon ja sitä kautta siihen onko se hyväksyttävää että eduskunnan radion rahoitus meneekin hallituksen päätöksellä koko julkisen talouden suunnitelmassa eli näissä kehyksissä osaksi budjetointia ei siis muita menobudjetointeja mutta tämän budjettiraamin sisään

kotona asuminen tulee olemaan kaikkein keskeisin haaste meillä sen takia että esteettömyys ei ole tässä yhteiskunnassa sellaisessa kunnossa että kuka tahansa pystyisi asumaan missä tahansa

hyvinvoinnin keskittyminen joillekin tuloryhmille ja alueille toisten kustannuksella on kehityssuunta jota me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä

ja minusta on tärkeää että siihen voitaisiin yhtyä niin kuin sosiaalidemokraatit ovat esittäneet että ympäristötuen vaikuttavuutta lisättäisiin tulevaisuudessa räätälöimällä sitten sellaisia tuen tavoitteita toimenpiteitä ja tukitasoja alueellisesti sekä tuotantosuunta ja tilakohtaisesti jotka tätä tavoitetta enemmän veisivät eteenpäin

sosiaaliturvaetuuksien tason nostaminen ja erityisesti lapsiperheiden sekä pientä kansan ja työeläkettä saavien toimeentulon parantaminen ovat tässä ensisijaisia toimenpiteitä heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin lisäämiseksi

suoraan sanottuna hallitus omilla toimillaan pakottaa kunnat leikkaamaan palveluita

lisäksi on selvää että tarvittaisiin tilakohtainen ympäristönhoitosuunnitelma jolla sitten ajettaisiin tätä tärkeää asiaa

sen vuoksi yleistä asumistukea ja eläkkeensaajien asumistukea on korotettava

asumistuen saajan enimmäistukeen oikeutettujen tulojen tulisi olla nykyistä suurempia

nuorisotyöttömyyden raju kasvu kymmenettuhannet lomautukset ja kasvavat menopaineet julkisella sektorilla ovat kuitenkin sysänneet samojen työllistämistoimien piiriin uusia henkilöitä

näillä sanoilla arvoisa puhemies toivon että tähän asetukseen saadaan selkeästi enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja alueellista tasapuolisuutta jotta me kaikki sitten voisimme yhtyä siihen että vesistöjensuojelu on erittäin tärkeää

sopiva taso olisi toimeentulotuen perusosan ja asumismenojen omavastuuosuuden yhteismäärä

toivon todella että valiokunnassa puheenjohtaja näyttää olevan täällä te perehdytte tähän asiaan katsotte mitä näissä lakiesityksissä on aikoinaan lukenut ja miksi niihin on päädytty niin kuin on päädytty

edes kehyspäätöksessään hallitus ei sitoutunut riittävään työvoimapolitiikan määrärahatasoon sillä tuleville vuosille ei ole luvassa työvoimapolitiikan resursseihin lisäystä

kuluttajatutkimusten mukaan perheen ensimmäisestä lapsesta aiheutuvat suurimmat kustannukset mutta hallituksen tekemä lapsilisäkorotus kohdentuu nyt vain monilapsisille perheille eli noin viidesosalle perheistä

paljon oikeudenmukaisempaa olisi korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää jolloin jokainen suomalainen perhe saisi lisätukea

tätä kautta koko tämän kuvion ymmärtäminen ja kotona asumisen tukeminen niin että sinulla on oikeasti mahdollisuus asua siellä missä sinä asut on se iso haaste

arvoisa puhemies

minä uskon samalla tavalla että se ongelma on erityisesti meillä tietyillä kasvukeskusalueilla ja se on myöskin ehdottomasti pääkaupunkiseudulla

lapsiperheiden kotipalveluihin panostaminen on tärkeää

se on tärkeä osa sosiaali ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa eli kaste ohjelmaa

kukaan ei tunnu tietävän mitä tällainen edellä mainittu yksittäinen lausuma todellisuudessa tulee jatkossa tarkoittamaan kehyspäätöksen osana

silti tosiasia on se että jos ei siellä kääntöpuolena ole niin kuin edustaja myller täällä alkuun totesi se tuleeko se vuokralaisen hyödyksi niin se on sama että edustaja kiuru jakaa ympäristöministerin ovella suoraan hintalappuina rahaa

kehittämistyössä on huomioitava erityisesti kehittämistyö sanoa miten huomioitava erityisesti toisen asteen opiskelijaterveydenhuolto

ilmeisesti hallituksella on valmistelussa tai jo pöytälaatikossa leikkauslista jonka hallitus tuo tuttuun tapaan esiin vasta vaalien jälkeen

lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tulee parantaa

näin nykyistä useampi ihminen jää ilman tarvitsemaansa hoitoa huolimatta inhimillisistä ja kansantaloudellisista näkökulmista

nykyisellään mielenterveyssyyt ovat suurin syy työkyvyttömyydelle

yleishyödyllisiä toimijoita valitettavasti kuulkaa saa hakea kivien alta koska kaikki muu asuntotuotanto ja rakentaminen on valitettavasti tänä päivänä mahdollisesti vähän kannattavampaa

miksi hallitus toimillaan pyrkii jatkamaan nykyistä tuhoisaa ja lyhytnäköistä talouspolitiikkaansa mielenterveyden ja kansantalouden kustannuksella

niitäkin tarvitaan muitakin asuntoja mutta tarvitaan myös kohtuuhintaisia asuntoja niin että siirretään porista aina yhtä liissemaisia tulossa koska edeltää

suunnitelmien varmistamiseksi käytännössä tarvitaan myös resursoituja konkreettisia toimenpiteitä

nyt kun tarvitsijoiden toiveet ovat heränneet niihin tulisi myös kyetä vastaamaan

esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tarve on arvioiden mukaan kaksin tai kolminkertainen nykyiseen määrään nähden

tulevaisuudessa ei saa käydä niin että tästä hyvästä lakikirjauksesta joudutaan käytännössä kuitenkin tinkimään vaikka henkilökohtainen apu pitää taata jokaiselle joka sitä tarvitsee

arvoisa puhemies

minusta tämä oli hienoa arvostan ministeri teitä siitä että te sanoitte että nyt tämä linjanmuutos on tullut eteen ja aiotte ottaa toisenlaisen politiikan ja tätä yrityksiin työllistämistä tullaan harkitsemaan uudelleen ja sijoittamaan ihmisiä aikaisemmalla tavalla

tuleeko se ministeri sarkomaa riittämään ensi vuonna

nimittäin oppisopimuskoulutukseen osoitettu määräraha tulee ensi vuoden talousarviossa jäämään hiukan pienemmäksi kuluneesta vuodesta

haluaisinkin kysyä ministeri sarkomaalta

eikö tätä asiaa olisi voinut kuitenkin edistää erityisesti tässä heikentyvässä taloustilanteessa jossa me olisimme oppisopimuskoulutuksella voineet tukea ihmisiä jotka joutuvat työttömiksi tai näitä kuiluun putoavia nuoria

arvoisa puhemies

kansainvälisen talouden uutiset eivät lupaa hyvää

yhdysvaltojen finanssikriisin syveneminen luo pelkoa että merentakaiset rahoitusmarkkinoiden tapahtumat vaikuttavat jatkossakin eurooppaan ja suomeenkin taantumana jossa pankkien luottotappiot lisääntyvät osakkeet laskevat kulutus vähenee ja talouskasvu hiipuu

palveluiden ja tuotteiden kallistuminen on syönyt entisestään kuluttajien ostovoimaa ja sitä kautta kuluttajien luottamusta talouteen

lisäksi tutkimukset todistavat että kotitalouksien velkaantumisaste on jo nyt liian korkea erityisesti tilanteessa jossa lainakorot uhkaavat entisestään nousta ja ansiotulot vähentyä

tällaisessa tilanteessa ei voi kuin ihmetellä mihin ovat kadonneet hallituksen työmarkkina ja talouspolitiikan keinot pahimpien uhkakuvien ennalta ehkäisemiseksi

miksi oikeistohallitus pyrkii pelastamaan taloutta esimerkiksi sellaisella veronkevennystavalla mikä ei kohdistu kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pieni ja keskituloisten ihmisten veronkevennyksiin